tilanne on todella ongelmallinen mutta toivottavasti herätään siellä sosialidemokraattienkin piirissä huomioimaan että rakentamisen kautta niitä työpaikkoja syntyy

arvoisa herra puhemies

rakenneuudistus mittavien leikkausten lisäksi on rapauttamassa uskottavan puolustuskykymme

kertausharjoitukset pienevät kymmenesosaan henkilöstöä irtisanotaan puoli suomea tyhjennetään varuskunnista alueellinen puolustus vaarantuu kuten ministeri totesi materiaalihankintojen viivästymisen vuoksi

eikö tämä ole vastuun pakoilua

nyt jos koskaan pitäisi tarttua tähän tilanteeseen saada kertausharjoituksiin lisää määrärahoja ja myös kun on vuorossa alueellisten joukkojen varustaminen sinne rahaa

tämän pääluokan käsittelyn yhteydessä on varsin laajasti puhuttu yritysten toimintaedellytysten turvaamisesta ja on käyty hyvää keskustelua

on hyvin tärkeätä että tässä ajassa käydään sitä keskustelua

tiedämme myöskin sen että rakennuksissa ja infrassa on hyvin merkittävä kansallisvarallisuus

on tärkeää että pidämme tästä kansallisvarallisuudesta huolta ja peruskorjaamme hyvissä ajoin nämä kiinteistöt kuntoon

nyt on puhuttu myöskin tässä salissa siitä että tällä hetkellä rakentaminen olisi kallista ja ei kannattaisi nyt lähteä julkista rakentamista toteuttamaan

rohkenen kuitenkin väittää että normaalissa urakkakilpailussa olevien urakkakohteitten hintataso on varmasti aika lähellä sitä normaalia

mutta eikö olisi kuitenkin paras lähteä liikkeelle hyvissä ajoin koska kyllä tämä työllistettävien määräkin on valtiontalouden kannalta sellainen että sekin maksaa

kysynkin ministeriltä

mihin toimenpiteisiin hallitus on ajatellut ryhtyä että voisimme torjua tämän aika mittavankin rakennusalan työttömyyden tässä vaikeassa talouden tilanteessa

arvoisa herra puhemies

budjetin painopiste on yliopistorahoituksen turvaamisessa

se on varmaan aivan oikein mutta minusta tärkeätä on myös eritasoinen ammatillinen koulutus ja tässä tietysti vuosien mittaan on tapahtunut myös virhearvioita

palautan mieliin sosialidemokraattisen opetusministeri maija raskin aikana lakkautetun rakennusmestarikoulutuksen joka nyt sitten viime hallituksen aikana toki sosialidemokraattien opetusministeriaikana saatiin takaisin

on todettava se että myöskin nykyinen ministeri on tukenut vahvasti sitä kun pelättiin silloin että hakijoita alalle ei olisi

luvut kertovat siitä että ensisijaisia hakijoita on ollut nelinkertainen määrä ja hakijoita kaiken kaikkiaan rakennusmestarikoulutukseen kymmenkertainen määrä

meillä on kuitenkin vielä alueita joissa koulutus on tavallaan aloittamatta ja pohjanmaa joko vaasa tai seinäjoki olisi se alue jonne koulutus pitäisi saada käyntiin

tästä on oltu myös sivistysvaliokuntaan yhteydessä ja ymmärtääkseni myös ministeri on saanut tästä viestiä

toivon että opetusministeriö vie tämän asian maaliin ja näin koko suomi katetaan tälle tarpeelliselle koulutukselle vaikka nyt rakennusalan lama onkin

mutta ainahan noustaan tästä taantumasta ja silloin se tarve on entistä suurempi kun eläkkeelle jäävien mestareitten osuus on todella merkittävä

jos tehneet

hän oli saanut tiedon että edessä on omakotitalon myynti ja siirtyminen vuokra asuntoon

tätähän hallituspuolueet nostivat voimakkaasti esille että tämä on nyt kompensaatio pohjois karjalaan mutta tosiasia on niin että vain murusia on sinne tulossa viimeisen tiedon mukaan sata ehkä vähän allekin kun kokonaismäärä on kuitenkin merkittävästi yli kaksisataa

onko niin että nähtiin että täältä ei siirry työntekijöitä pohjois karjalaan mutta pohjois karjalasta on pakko työn perässä tulla tänne

mitä erityistä tässä tilanteessa on että täältä ei kukaan lähde muuttamaan sinne

arvoisa herra puhemies

kun senaatti kiinteistöt on valtiovarainministeriön alaisuudessa aloitan tämän puheenvuoroni senaatti kiinteistöjen linjauksista

tänään aikaisemmin iltapäivällä meillä oli käsittelyssä puolustusministeriön pääluokka jossa kysyttiin senaatti kiinteistöjen roolista lakkautettavien varuskuntien kiinteistöjen osalta

juuri saamani tiedon mukaan valtiovarainministeriö on linjannut asian niin että kaikki kiinteistöt jotka ovat lakkautettavissa varuskunnissa menevät julkiseen kilpailuun ja tämä koskenee myös maa alueita eli kunnat eivät hyödy tästä lainkaan

on aika ihmeellinen linjaus ja perusratkaisu varsinkin kun aikaisemmin hallitus lupasi että kompensoidaan tätä tilannetta mutta tilanne on varmasti niin että senaatti kiinteistöt haluaa rahastaa tästä kaiken mahdollisen mitä on rahastettavissa

aika ihmeellinen lähtökohta

tämän aamun viestihän oli sen kaltainen eräs asiantuntija toi selkeästi julki sen että kun yleisesti on todettu että euroalueen pahin on ohi niin hän varoitti tästä voimakkaasti pahin ei sittenkään varmaan ole vielä ohi ja tämä tulee vaikuttamaan myös suomen talouteen

kun valtiovarainministeri on ilmoittanut että torstaina tulee ennuste vmstä jossa varmaan sitten tiedetään tilannetta enempi niin ihmettelen kyllä todella paljon jos hallitus ei tiedä tällä hetkellä mikä suomen taloustilanne on ilman että sieltä tulee taas uusi ennuste

suomeen tarvitaan työtä ja yrittäjyyttä ja hallitus oikeastaan vain ihmettelee ja panokset ovat tuolla euroalueen politiikassa kun niitä pitäisi kohdentaa tänne koti suomeen

sitten tämä sote uudistus

täällä edustaja heinonen ei ole enää paikalla mutta totesi aikaisemmin toisessa puheenvuorossaan että tämä maakuntamalli on huono malli että tässä päätöksenteko menisi kauemmaksi ja valtuutetut eivät pääsisi tähän vaikuttamaan

kokoomushan ajaa tällä hetkellä hyvin voimakkaasti maakuntakeskuskaupunkien isäntäkuntamallia jossa yksi valtuusto päättää koko maakunnan terveydenhuollon palveluista

tämä on kokoomuksen malli

en tiedä tämäkö on sitä demokratiaa että suuri maakuntakeskuskaupunki päättää asioista ja ympärillä olevien kuntien päättäjät toteavat vain että lasku on tullut ja se on maksettava

sairaanhoitopiirien johtajat ottivat taannoin kantaa sote uudistukseen ja kun itse olen ollut kohta kahdeksan vuotta sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtajana niin hekin olivat varsin huolissaan tästä linjauksesta jossa sairaanhoitopiirit esitetään lakkautettaviksi

he totesivat yhteisessä lausunnossaan että kaikista toimivin osio tässä sote ketjussa terveydenhuollon ketjussa ollaan lakkauttamassa

meillä pohjois karjalassa sairaanhoitopiirin valtuuston kaikki poliittiset ryhmät ovat yksimielisesti olleet ajamassa tätä maakuntamallia eteenpäin

tosiasia on se katsotaanpa tilastoja mistä tahansa että suomessa terveydenhuollon menot jos niitä verrataan muihin eurooppalaisiin valtioihin ovat todella edulliset asukaslukuun nähden

sikäli tässä ihmetyttää koko tämä sote seikkailu että ei oikein tiedä mitä tässä hallitus hakee ei ainakaan taloudellisia säästöjä

ilmeisesti kyseessä on ihan puhtaasti ideologinen harjoitus ja oletetaan että se toimii paremmin mutta kaikkihan me sen tiedämme että näin ei tule missään tapauksessa käymään

herra puhemies

kun lukee budjettikirjaa maatalouden pääluokan osalta niin tulee semmoinen kuva että ministeri ei ilmeisesti tunnista sitä kannattavuus ja jaksamisongelmaa mikä tällä hetkellä alkutuottajien keskuudessa vallitsee

vesihuoltotyörahat ovat puolittuneet siitä kun keskustahallitus väistyi

kuitenkin monet puuenergiaa korjaavat yhtiöt kuten biowatti pohjois karjalassa ilmoittivat että he lopettavat puuenergian korjuun sekavan tilanteen vuoksi

täällä salissa on moneen kertaan kerrottu se että petu odottaa tuloaan ja näyttää siltä että odottaa vielä ensi vuodenkin

tosiasia kuitenkin on että tulevaisuuden haasteet puolustuspolitiikassa ovat varsin suuret

kaikki tiedämme sen että noin suurin piirtein lähtökohtana on se että puolustusbudjetista yksi kolmasosa menee kalustoon yksi kolmasosa henkilöstökuluihin ja yksi kolmasosa muihin kuluihin

tiedämme sen että puolustuksen materiaalin kaluston käyttöikä lyhenee eli se vanhenee varsin nopeasti samalla kun hankintahinta nousee

tässä on tulevaisuuden suhteen isot haasteet miten tämä puolustusbudjetti voidaan pitää uskottavalla tasolla ja saada sinne riittävät määrärahat

tämä saattaa pitkässä juoksussa johtaa siihen että varuskuntaverkostoa arvioidaan jälleen tulevina vuosina uudelleen

tuottavuusohjelmasta on puhuttu myös tämän pääluokan osalta varsin paljon ja sille perusteita kyllä kieltämättä löytyy

nyt siellä ovat uhan alla puolustushallinnon rakennuslaitoksen siivoojat ja myös mestarikunta on huolissaan tulevaisuudesta

on tärkeätä että me täällä eduskunnassa myös linjaamme niitä tuottavuusohjelman tavoitteita niin että myös euromääräisiä säästöjä syntyy eikä pelkästään henkilöstövähennyksiä

sotilaallinen kriisinhallinta on myös muutosten edessä

ensi vuoden aikana kosovosta todennäköisesti kotiutetaan merkittävästi joukkoja ja on sitten hallituksen ja eduskunnan asia vahvistetaanko jollakin tietyllä alueella joukkojen vahvuutta

tosiasia on kuitenkin se että euromääräiset kustannukset per rauhanturvaaja ovat vuosien saatossa kohonneet varsin paljon ja tiedämme sen että tsadissa tämä summa on kolminkertainen kosovon joukkoihin nähden

ilman tahtoa ei tule hyvää tulosta

tahdon näkökulmasta kertausharjoitukset ovat hyvinkin merkittävässä roolissa ja myös se että vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja maanpuolustuskoulutukseen on osoitettu määrärahoja

toisaalta olen kyllä varsin huolissani siitä että ei pelkästään varusmieskoulutuksessa ole ongelmia vaan myös kun maakuntajoukkoja perustettiin siellä on ollut ongelmia miehistön rekrytoinnin suhteen

tämä on hyvin huolestuttava asia monestakin näkökulmasta ja tähän tulisi löytää kyllä lääkkeitä aivan oikeasti

uskon että tähän syvennytään puolustusvaliokunnassa ensi vuoden aikana

varusmieskoulutuksesta on täällä puhuttu ja silloin kun puhumme yleisestä asevelvollisuudesta alueellisesta puolustuksesta niin kyllä varusmieskoulutus on avain

mutta suuntaus on erittäin huolestuttava ja ikävä ja olemme varmasti kaikki täällä salissa siitä kuolis

lainsäädännön lähtökohta yleisesti on se että lain tulkinta olisi helppoa ja siihen ei sisältyisi sen tapaisia asioita joita virkamiehet sitten myöhemmässä vaiheessa tulkitsevat ja joiden perusteella ohjaavat lakia

täällä varsin yleisiä sanoja ovat voidaan hyvin mahdollistavia on mahdollista ja voidaan ottaa ja voidaan perustamistarkoitusta vaarantamatta tehdä erillispäätöksiä

tässä on syytä muistaa kyllä se että metsästäjät kuitenkin tekevät ensiarvoista työtä suomalaisen luonnon eteen sikäli että he poistavat luontoon kuulumattomia lajeja

tämä pitää aina muistaa se että ei metsästys ole pelkästään sitä että riistaeläimiä tapetaan vaan halutaan lähtökohtaisesti pitää kannat kestävällä tasolla niin että siellä se lajisto joka sinne luontaisesti kuuluu voisi mahdollisimman hyvin

poliisitoimesta ensin

mehän kaikki puhumme täällä lähipalvelujen puolesta ja korostamme että lähipalvelut ovat tärkeitä mutta viimeaikainen toiminta poliisihallinnossa on kyllä jo oikeastaan suuntautunut täysin toiseen suuntaan

keskittäminen on ollut erittäin vahvaa ja monet maaseutukunnat pienemmät kunnat ovat jääneet kokonaan ilman poliisia

tässä on hyvää ennen kaikkea tämän kaatuneen riistaeläimen haltuunotto kansallispuistossa luonnonpuistossa ja sitten nämä geologiset tutkimukset malmien etsintä ja niin edelleen

henkilöitten turvallisuus ja omaisuudensuoja tuntuu ettei poliisi välitä enää siitä lainkaan keskittyy enempikin siihen saadaanko joku rikesakosta kiinni tuolla liikenteen päällä vai ei

suuntaus on täysin väärä

varmaan valtion kassaan rahaa kerätään ja sekin on tärkeätä mutta henkilön omaisuudensuoja ja henkilön turvallisuus näyttää olevan sivuasia

kuhmo valtimo nurmes lieksa ilomantsi juuka ei ole kovin merkittäviä ekologisia poikkeamia

tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan että on tehty voimavarasiirto tuolla rajavartiolaitoksessa

kaikissa näissä kunnissa on merkittävästi valtion maita ja kun siinä vaan nyt raja muuttuu niin toisella alueella on vapaa metsästysoikeus ja toisella ei

se varmaan on tapahtunut oikeastaan pohjoisten ja itäisten rajavartioalueitten kustannuksella

on ymmärrettävää että painopistettä on siirretty kaakkois suomeen jossa on selkeästi kasvava rajaliikenne mutta nyt kuitenkin todetaan mietinnössä että kun lama on jo osina ja kun lama oli osin ohi niin rajaliikenne on kasvamassa

jotenkin tämä tuntuu kohtuuttomalta minusta

olisi nyt ollut sopiva aika tämän lain uudistuksen myötä arvioida tätä vapaametsästysoikeuden laajentamista myös muille itäisen suomen kuntien alueille joilla valtion maita on merkittävästi

otan esimerkin niiralan raja asemalta

varmasti on niin että katkeruutta tämä asia tulee ihan aidosti herättämään siitä varmasti emme pääse mihinkään

tässähän nyt on avattu tätä hirvenmetsästystä muun muassa niin että voidaan myöntää lupa liikenneturvallisuusnäkökulmasta tai taloudellisten etujen vuoksi

mutta täällä ei ole mainittu taloudellisten etujen osalta esimerkiksi sitä että jos on luonnonsuojelualueitten ympärillä olevissa yksityismetsissä merkittäviä hirvituhovahinkoja niin ovatko nämä niitä lain tarkoittamia taloudellisia asioita joiden nojalla voidaan sitten tämä lupa metsästykseen myöntää

kyllä tämän tulkinta varmasti tulee herättämään mielenkiintoa ja todennäköistä on että sitten aikanaan näitä raastuvassa selvitellään

kyllä ministeri erinomaisesti ja pirteästi on avannut tätä meille ja varmaan hän on perillä paremmin tästä asiasta kuin me jotka nyt olemme saaneet tämän vasta käsiimme

tietysti tässä on hyvin tärkeä tämä rauhoitussäännösten muuttaminen silloin kun uusia alueita liitetään entisiin alueisiin johon jo ed

kähkönen viittasi

yleisestihän on ollut keskustelu niin että ei sitä metsästysoikeutta ainakaan huononneta tässä tapauksessa jos niitä liitetään sillä liitettävällä alueella

mehän joudumme budjettitalouden näkökulmasta miettimään aika tarkkaan kuinka me saamme uskottavan puolustuskyvyn ja mikä tämä uskottava puolustuskyky käsite on kaiken kaikkiaan

minusta tässä on tehty korkealla tasolla hyviä avauksia että aina ei tarvitse mersua ostaa vaan joskus voi olla että saamme kaksi volvoa yhden mersun hinnalla ja siitä huolimatta meillä on hyvä puolustuskyky

kuitenkin yleinen näkökulma on edelleenkin vahva sen suhteen että yleinen asevelvollisuus ja koko maan alueellinen puolustaminen on se puolustuksen peruspilari ja lähtökohta

jos nyt maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan viimeisessä raportissa hieman nuo prosentit ovat laskeneet kuinka arvioidaan yleistä asevelvollisuutta niin ehkä tähän voidaan todeta että polvi on vähän huonontunut sitten kun ikäluokkia on tullut uusia mutta kyllä minä uskon kuitenkin että suomalaiset ovat maanpuolustustahtoista väkeä ja näkevät tärkeänä että koko maata puolustetaan myöskin jatkossa

budjetin osalta on todettava se että ensi vuoden osalta budjetti on hyvin tyydyttävä sanoisin jopa varsin hyvä ja sillä kyllä varmasti pärjätään

haasteet ovat jatkossa varmasti suuret ja kun siilasmaa luovutti niin sanotun kuuluisan raporttinsa niin siinähän otettiin kantaa jo myös että pitäisi rakenteita arvioida

minusta se rakenteitten arvio lähtee kuitenkin siitä että kun ikäluokat pienenevät niin myös sodan ajan joukkojen määrä pienenee ja sitten sitä lähdetään arvioimaan

minusta on tärkeätä kuitenkin että pidetään tämä aluepoliittinen näkökulma esillä vaikka me kaikki tiedämme että varuskunnilla ei maata puolusteta mutta varuskunnilla on kaiken kaikkiaan erittäin suuri merkitys

minä en voi ymmärtää esimerkiksi sitä jos koko itä suomen kolmen maakunnan alueelta pohjois savo etelä savo ja pohjois karjala viimeinen varuskunta lakkautetaan ja kyseessä on pohjois karjalan prikaati niin miten kuvitellaan sen alueen joukkojen ja varusmieskoulutuksen tapahtuvan

kun se alueellinen tuntemus aluejoukkojen osalta ennen kaikkea on äärettömän tärkeätä niin näen että puolustusvoimat olisi jatkossakin sitten hyvin laajasti kaikissa maakunnissa läsnä ja sitä kautta myös sitä maanpuolustustahtoa lisäämässä

kaiken kaikkiaan näillä eväillä varmasti voidaan ensi vuoteen kohtuullisen hyvin mennä

tärkeätä olisi kuitenkin arvioida myös sitä vaikka tällä sotilaallisella kriisinhallinnalla selkeästi on kansainvälistä merkitystä ja suomen imagoa nostavia vaikutuksia olemmeko oikeissa maissa ja ovatko nämä kustannukset joita joudumme maksamaan sitten ihan oikeassa suhteessa siihen mitä me tähän panostamme ja mitä hyötyä me sieltä oikeasti saamme

mutta näin varmasti on hyvä kun korkeat tahot ovat päättäneet ja aika näyttää sitten miten me sieltä aikanaan palaamme

valtiovarainvaliokunnan mietinnössä on otettu kantaa varaosavajeeseen ja oikeastaan tästä on hyvä johdatella siihen että minun mielestäni on äärettömän tärkeätä että meillä on kotimaista puolustusteollisuutta

se on paras turva sille että me pystymme vastaamaan tähän varaosavajeeseen

kun täällä on puhuttu myös pohjoismaisesta yhteistyöstä niin varmaan on paikallaan korostaa sitä mutta se ei tapahdu vaan niin kuin hetkessä jotta seuraavana vuonna siirrytään pohjoismaiseen yhteistyöhön koska on hieman erilaiset järjestelmät tällä hetkellä olemassa eri pohjoismaissa

mutta kotimaisen puolustusteollisuuden merkitys työllistäjänä on erittäin merkittävä ja valiokunta on omassa lausunnossaan budjetissa korostanut kotimaisen puolustusteollisuuden merkitystä ja se on myös tässä mietinnössä varsin hyvin huomioitu

on tärkeätä että se valmistelu sitten tapahtuu puolustuspolitiikan ja rakenteitten osalta laajalla parlamentaarisella työryhmällä

on tärkeätä että kaikki puolueet pääsevät sanomaan mielipiteensä ja sitä kautta me saamme uskottavan koko kansan hyväksyttävän mallin jolla voimme mennä sitten yhdessä eteenpäin

itse monet teistä kollegoista tietävät toimin alalla joka on tässä ollut suurennuslasin alla ja kyllä tilanne tällä hetkellä on erittäin vaikea

me varmaan voimme täällä lainsäädäntötyöllä tehdä oman osamme mutta emme kyllä välttämättä saa tätä asiaa kuntoon vaikka henkilökorttiin tulisikin verotunnistenumero ja tekisimme niitä tarkastuksia vaikka kuinka tiheään